suurimpia menetyksiä olisi demokratian radikaali heikkeneminen suomalaisessa yhteiskunnassa

se tässä on se olennainen asia

niinhän tässä käy koska nämä välilliset verot joiden kautta tämä kerätään nimenomaan rasittavat suhteessa eniten pienituloisia

tämän ehdon täyttyminen käytännössä varmistui eilen kun fortum ilmoitti olevansa valmis osallistumaan hankkeeseen

ei toimi

ja edustaja pekkarinen köyhän asialla pitää olla aina

samassa yhteydessä valiokunta myös totesi sen tosiasian että sotilaallisen liittoutumattomuuden aukoton toteuttaminen keskinäisriippuvuuksien maailmassa ei ole käytännössä enää täysin mahdollista

tämä hallituksen solidaarisuus näyttää olevan yksipuolista

esimerkiksi keski aasian maat hakevat yhteistyötä kiinasta myös venäjä hakee yhteistyötä kiinasta eikä pelkästään euroopan unionista

pääministeri katainen te joudutte puolustamaan tätä asiaa yksin

tästä tässä on kysymys

siitä tässä on kysymys

hieman oli laihanlaiset eväät

se ei ole ainoa asia eikä riittävä asia mutta siltä osin kuin tehdään hyviä asioita meillä on kanttia sitä tunnustaa

minä ensimmäisessä kysymyksessäni kysyin vieläkö tässä maassa ja hallituksessa vasemmistopuolueet toimivat eli kysyisinkin varapääministeri urpilaiselta ja kulttuuriministeri arhinmäeltä

kun katsoo tätä laajaa eläkepolitiikkaa mitä hallitus on nyt lähtenyt tekemään niin tämä oli tietty startti että isolle rahalle ensin ja sitten pistetään kansalle eläkeikä ylös ja köyhä kansa maksamaan

toivottavasti hallitus kun pääministeri ja varapääministeri tulevat takaisin matkoiltaan keskittyy todella tähän asiaan tekee asianmukaiset esitykset ja todella laittaa suursäätiöt verolle pistää tämä asian läpinäkyväksi

todettakoon että tämä on ensimmäinen kerta kun valiokunta käyttää mahdollisuutta tuoda kriisinhallintaa koskevan selvitysasian täysistuntoon

eihän tähän pysty mikään muu kuin nykyinen hallitus

edelleen lupaehdoissa vaaditun omistusrakenteen pysyvyys myös tulevaisuudessa on usealla lukolla varmistettu

eurokriisi ei ole ohi

luopuuko hallitus nyt pakkoliitoksista ja siitä että kunta ja sote uudistuksessa ojennettaisiin se veljen käsi

kokoomuksen ja sdpn ristiriita huutaa taivaaseen asti vai onko kysymys pelin politiikasta

täysistuntokeskustelu palvelee myös kansalaisille tiedottamista ja tuo suomen osallistumiselle unifil operaatioon sen ansaitsemaa näkyvyyttä

se jatkuu eri muodossa ja se jatkuu nyt siinä muodossa että aletaan ostamaan joukkovelkakirjalainoja painamaan rahaa setelirahoitusta

tämä puolestaan voi tuoda ukrainan kriisiin ja venäjän toimintaan kaivattua myönteistä kierrettä tämä politiikanteko nimittäin pätee myös presidentti putiniin

brysselin läheinen salailun kulttuuri on tullut suomeen hedelmistään puu tunnetaan

suomalaiset valvovat säteilyturvakeskuksen avulla voimalaitosta koko sen elinkaaren ajan ja myös käyttävät laitosta

arvoisa pääministeri tietysti voidaan jantella siitä mikä on nimellinen korko mikä on efektiivinen korko

eu yhteistyöstä katsauksessa todetaan että suomelle eu on perustavanlaatuinen arvovalinta jolla on vahva turvallisuuspoliittinen ulottuvuus

kokoomukselle piikki on auki taivasta myöten ja vihreille käy kaikki niin kuin ennenkin mutta miten on muiden laita

sitten vain sen verran sanon että on se nyt ihme jos ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ei saa virkatyötään hoitaa vieläpä sillä ajalla kun eduskunta on istuntovapaalla

arvoisa herra puhemies

sinä maksat nyt ja tulevaisuudessa

eu on usein salaisuuksia salailua mutta nyt loppuu salailu ainakin suomessa koska emme voi käsittää sitä että on tulossa huippukokous ja vain suuri valiokunta pääsisi käsittelemään näitä asioita

arvoisa puhemies

suomi maksoi sotakorvaukset vaikka olimme syyttömiä

luvattiin vakuuksia luvattiin sijoittajavastuuta ei tullut kunnolla kumpaakaan

rahoja on käytetty niin leväperäisesti että eun budjeteissa on vuosittain useiden miljardien eurojen arvosta virheitä ja väärinkäytöksiä

voimmeko me nyt luottaa että teidän hyvien ministerien kautta tämä viesti menee myös pääministerille ja varapääministerille

perussuomalaisten vaihtoehto on se että niin kauan kuin eurossa ollaan meillä ei ole korkopolitiikkaa meillä ei ole itsenäistä rahapolitiikkaa se on hirvittävä ongelma mutta se mihin pystyttäisiin vaikuttamaan eu tasolla

kyllä minä tiedän koska olin sen ryhmän jäsen että se ensimmäinen yrittäminen kariutui sosialidemokraattiseen kansanliikkeeseen

kaikesta tästä selvitään mutta teidän hallituksenne aikana ja jo edeltäjänne hallituksen aikana on tehty todellista pankkisiirtoa ruvettu maksamaan muiden velkoja

pian hallitus pääsee todella kantamaan vastuuta kun se ottaa lamavuosien leikkauslistat käyttöön jotta uppoava eurolaiva pysyisi hengissä

arvoisa herra puhemies

ulkoasiainvaliokunta on johdonmukaisesti korostanut että suomen turvallisuuspoliittisen linjan mukaista on vastuun kantaminen myös kansainvälisestä turvallisuudesta ja vakaudesta

millä ajalla se voitaisiin tehdä

viime viikon lopulla kataisen hallitus otti ison harppauksen kohti velkaunionia kansallisen budjettivallan menettämistä ja suomen täysivaltaisuuden murtamista

elävä maaseutu on kansallinen kysymys ja uskon että me kaikki ymmärrämme tämän

eun yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka ja puolustusyhteistyö tarjoavat mahdollisuuden rakentaa eurooppalaisen puolustuskyvyn pohjaa pidemmällä tähtäimellä

jätämme huomenna välikysymyksen jotta jo kainen kansanedustaja pääsee ottamaan kantaa eurobondeihin pankkitukiin pääomittamisiin kaikkiin näihin asioihin

sitten totean että ryhmän puheenjohtaja pirkko ruohonen lerner esitti perustellun kannan joka käsiteltiin perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ja on myös meidän yksimielinen kantamme tähän

mutta ajatelkaa nyt edustaja tynkkynen te olette kokoomuksen kanssa vaaliliitossa suomen suurimmassa ydinvoimalaläänissä jossa tvo rakentaa ydinvoimalaa ja te vastustatte ydinvoimalaa

euro on liian vahva

suomalainen puhdas myrkkyvapaa elintarviketuotanto on kestävää moraalisesti toimivaa ja suomessa elintarvikkeet tuotetaan pääsääntöisesti käsitykseni mukaan moraalisesti kestävällä perustalla

on päätetty että ennestäänkin epäuskottavat mikkihiirivakuudet ovat nyt salainen asiakirja

on hirveä määrä sääntelyä

suomen valtionvelka tulee kasvamaan räjähdysmäisesti kun yksi euromaa kaatuu toisensa perään ja suomi jatkaa takaamista jatkaa vaikka vastustaisi

se on isänmaallista ja tärkeätä että pidetään huolta pienyritysten ja yritystoiminnan pääomahuollosta

mutta kun tarvitaan rakenteellisia uudistuksia miksei tehdä konkurssilain uudistusta siis sitä että jos ihminen epäonnistuu häneltä menee kyllä talot ja tavarat mutta ei tulevaisuutta

katsauksen mukaan eun yhteisen puolustuksen edellyttämiä rakenteita ja voimavaroja ei kuitenkaan olla luomassa

on täysin selvää että kun huippukokous on kuun lopussa niin koko kansan valitsema eduskunta olisi tästä pimennossa ilman sitä

toinen

meillä on vanheneva väestö mikä on se tapa jolla siihen rakenteelliseen ongelmaan puututaan

harkittaessa suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan on muistettava että keskinäisriippuvassa maailmassa maantieteellisesti kaukaiset konfliktit poliittiset ja taloudelliset epävakaudet ympäristökatast rofit ja väestöliikkeet vaikuttavat myös suomen tilanteeseen joko poliittisesti tai taloudellisesti

arvoisa puhemies

miten hallitus aikoo tästä niin sanotusta likviditeetistä pitää kiinni ja turvata sen jotta meillä pankkisektori toimii niin että suomalaiset työpaikat voidaan säilyttää

meillä on lehtereillä paljon nuoria ja nuorissa on suomen tulevaisuus

valiokunta katsoo että informaatiosodankäynnin merkitystä ei ole edelleenkään tiedostettu tarpeeksi

ainoa on tuottavuuden nousu ja arvoisa puhemies kustannustaso

toivottavasti ja kysyn hallitukselta

mikä on se suurin ongelma nyt tässä

ne rikkovat hengeltään eun omia sääntöjä myös käytännössä ja sorsivat pieniä ja vastuullisia maita erityisesti suomea asettamalla meidät vastuuseen toisten töppäyksistä ja veloista

minkä takia sitä ainoata kilpailutekijää halpaa sähköä halpaa energiaa ja bensaa verotetaan niin että kansa menee verettömäksi

onko se kauppa onko se kustannustason nousu

keinoja erittäin hyvin suunnitellun propagandan tunnistamiseen ja vastustamiseen tulee lisätä vaikka vaikeaahan se on maassa jossa vielä nytkin niin sanottuihin nigerian kirjeisiin vastataan

onko mitään mahdollisuutta että jos saksa taipuu niin tekin taivutte vai voinko olla levollisin mielin ja odottaa välikysymyskäsittelyä

esimerkiksi hallitushan energiaveroja korottaa sähköveroja

pitää tehdä sellaista politiikkaa esittää vaihtoehtoja olla aatteellinen jotta päästään liikkeelle

tehkää nyt työllisyyden ja pienyrittäjyyden puolesta tällainen rakenteellinen uudistus

vaikka tämä kriisi onkin euroopan unionin väärin pelaamisen syytä niin siitä eivät saa kärsiä suomalainen työntekijä ja yrittäjä kuin epäsuoralla tavalla

euro on kyykyttämässä myös eurooppalaista demokratiaa

ja eikö tämän kustannustason kurissapito ole se ensimmäinen edellytys sille että meidän elintarviketuotteet ovat kilpailukykyisiä

ja nimenomaan nuoria meidän pitää saada liikkeelle

ymmärrämme myös että osalle edustajistamme fennovoima oyn lupahakemuksen hyväksyminen on mahdotonta

se on niin että jos sieltä nyt vielä yksi irrotetaan niin se yksi joka irrotetaan on voinut vaikuttaa kontiolahteen kauhavaan kokonaisharkintaan siihen minkälainen paketti tehdään

meillähän euroopan unionissa näitä erilaisia instituutioita jo onkin kuten korkea edustaja ja taistelujoukot mutta poliittinen tahto niiden käyttämiseen puuttuu ja geopolitiikan vahvistuminen korostaa entisestään isojen maiden roolia

pahimmassa tapauksessa kriitikot nauroivat virhettä ei löytynyt

mikä on se konkreettinen tapa jolla te tämän likviditeetin turvaatte niin että pankkisektori suomessa toimii kaikissa tilanteissa

niin makaa kuin petaa elitistiset ja epädemokraattiset rakenteet luovat elitistisiä ja epädemokraattisia ratkaisuja

ihmisen mielipide ei ole väärä

päivä tammikuuta jotta tälle kysymykselle saadaan enemmän painoarvoa

eikö se nyt olisi yksinkertaista

missä eu siellä ongelma

niistä pitää saada kunnon hinta

herra puhemies

suomen kokonaisvaltainen lähestymistapa eli se että me käytämme kriisien ehkäisyyn ja hoitoon kehitys siviili ja sotilaallista osaamistamme on edelleen kestävä ja perusteltu toimintatapa

ensinnäkin tästä ajankohdasta jonkun verran